itse myös tuen lämpimästi hallituksen vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa ja tässä yhteydessä täytyy antaa kiitos myös edustaja eerolalle että tämä keskustelu tuotiin tähän saliin

kiristystä tulee niin kuin täällä ed

tässä edustaja mustajärvikin vertasi että kyllä kun väkeä lähtee sinne lisää niin tottahan siinä riskit koko ajan lisääntyvät mutta mielestäni se riski on jo tällä hetkellä siellä olemassa ja tähän turvallisuusasiaan pitää kiinnittää huomiota

se on ammattikunnalle iso lasku

hallitsematon maahanmuutto niin kuin täällä on alkukeskusteluissa myös tullut esille on mielestäni yksi suurimpia ongelmia ja toivon että tähän suomi ja ministeri orpo siellä euroopassa vielä kun neuvotteluja käydään tulee puuttumaan

auton hankintakustannusten osuus taksin kustannustekijöistä on varsin pieni

se ei ole kovin pieni ja toivoisin että mahdollisimman pikaisesti tähän saadaan tämä korjaus

manninen lupasi tämän taksipalautuksen korotus tulee ensi sijassa saada aikaan ja toivon että se asia tulee tähän saliin mahdollisimman pikaiseen uuteen käsittelyyn autoverokäsittelyn yhteydessä

vähäpäästöinen malli myös tilavissa autoissa on suhteellinen käsite

se istuinpaikkojen perusteella määräytyvä palautuksen osuus tulee olemaan oikean suuntainen ratkaisu mutta niin kuin täällä on tuotu esille myös henkilöautoissa tätä korotettua maksua tulee taksipuolelle joten toivon että tämä asia tulee mahdollisimman pikaisesti heti ensi vuoden aikana tähän saliin uudelleen käsittelyyn ja saadaan tämä epäkohta korjattua

on iso britannia ja irlanti ja erityisesti ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä huomioida koska muutenkin tätä ruotsi yhteistyötä tässä on viime aikoina kovasti korostettu

tämä hyötyjen selvittäminen on äärimmäisen tärkeää koska tulevaisuudessakin tätä asiaa joudutaan eri syin perustelemaan aina kun näitä joukkoja kenties sitten asetellaan

arvoisa puhemies

millä lailla tila auto on ekologisesti siinä tapauksessa sitten taas huonompi vaihtoehto jos siinä meneekin yksi ihminen ja kuitenkin kun siinä on kahdeksan ihmistä se on ekologisesti ihan loistava

arvoisa puhemies

jos ei tätä voida kestää niin ei niitä tila autoja kannata kenenkään yrittäjän pitää yllä sen takia vaan että perjantaisin viedään kansanedustajia täältä lentokentälle taikka muuten varrotaan näitä isoja ryhmiä

kyllä ainakin kymenlaaksossa jossa metsäteollisuuden ongelmat ovat varmaan kovimmat mitä kaiken kaikkiaan koko suomessa meillä sokkihoito on ainakin toiminut

kotkalainen elinkeinoyhtiö on menestyksekkäästi saanut uutta elinvoimaa

googlen tulo alueelleen winwindin iitissä käynnistyy kuitupaperitehdas tammikuussa merkittäviä asioita mitä on tehty

kuntatalous kaiken kaikkiaan kaipaa uutta veropohjaa ja ehdottaisinkin harkittavaksi olisiko autoveron keräämisestä osa tuloutettava kunnille hoitavathan kunnat merkittävän osan muun muassa tieverkostosta

arvoisa puhemies

tupakkaveron korottaminen on täällä herättänyt tärkeän keskustelun ja hallituksen esitys onkin siltä osin hyvin perusteltu

sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti huomion myös tähän matkustajatuontiin

täällä on käyty kovaa keskustelua mahdollisesti syntyneestä yhteiskuntasopimuksesta ja itse olen niitä edustajia jotka toivovat että ensi maanantaina kun sakn järjestöt ottavat siihen viimeistään kantaa saadaan varmistus että tämä sopimus syntyy

salakuljetus pääasiassa venäjältä eestinmaalta aiheuttaa tietenkin suomelle merkittäviä veronmenetyksiä mutta terveydelliset haitat ovat myös kiistattomat salakuljetetussa tupakassa

ja toivon että tässä salissa käyty keskustelu ei nyt aiheuta sitä että siihen tulisi jotain epäselvää

kun suomalaisesta kioskista ostaa tupakkaa siinä varoitetaan tupakan terveyshaitoista mutta kun salakuljetetun ostaa siinä lukeekin kupeessa suitsetamine kahjustab sun tervist elikkä eestiläinen tupakka kyllä myös varoittaa nämä terveyspoliittiset vaikutukset on huomioitu siinä mutta siinä useasti on tällainen teksti

täällä on epäilty toisten kantoja siihen mutta itse toivon että järjestöt ja työmarkkinajärjestöt ja hallitus tekevät tästä hyvän sopimuksen

lisätalousarviossa otettiin kantaa myös peltipoliiseihin joita itse läheisesti tunnen koska minulla on heihin hyvä sellainen valokuvauksellinen suhde ja pidän sitä hyvänä asiana että tällä kannalla yhteiskunta kerää sitä rahaa

sillä se onnistuu

arvoisa rouva puhemies

itse myös kannatan lämpimästi tätä kristillisdemokraattien tekemää aloitetta ajoneuvoveron korjaukseksi ja liittyen nyt näihin kaasuautoihin erityisesti

toivoisin samalla että kuulemisen yhteydessä myös käytäisiin läpi kaikki muut vaihtoehtoiset polttoainemahdollisuudet vetyautoista sähköautoihin että näistä asioista avoimesti keskusteltaisiin ja tuotaisiin niitä sitten esille että saataisiin tämä paljon puhuttu autokannan uusiutuminen liikkeelle

kaasuautoilla ainakin meidän seudullamme pystyy jo kovinkin vaivattomasti asioimaan mutta noin valtakunnan tasollahan tämä on vielä ongelma ja siihen toivottavasti gasum ja alan yritykset satsaavat

tässä edustaja laukkanen otti mielenkiintoisen näkemyksen muista maista että tämä bensiini ja dieselautojen täydellinen myyntikielto muutaman vuosikymmenen aikana on tulevaisuutta

se on varmaan totta

itse kuitenkin autoilijana ja museoautoharrastajana toivon että bensiiniautojakin tulevaisuudessa myydään ihan noin historiallisessa mielessä mutta toki näin ympäristönäkökulman kannalta pitää näitä uusiutuvia polttoaineita tukea ja siksi tämä lakialoite on erittäin kannatettava

arvoisa puhemies

no poliitikkojen on itse varmaan arvostettava erityisesti omaa työtään mutta myös tämän talon ja puolueiden pitää muistaa omat arvonsa ja uskaltaa ajaa niitä istutaan sitten hallituksessa tai oppositiossa

tuo ed

arvoisa puhemies

käsittelyssähän on todellakin laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta eikä niinkään erilaisten puolueiden taustat ja menneisyys

itse pidän tuota ed

zyskowiczin esimerkkitapausta hotellihuoneessa tapahtuneesta rikoksesta hyvänä ja pidän tärkeänä että poliisilla tällaisessa tapauksessa olisi kaikki välineet millä se rikoksia tutkii ja siinä mielessä tietosuoja ei voi olla niin tiukka että se estää rikoksen tutkimisen ja selvittämisen ja syyllisen joutumisen vastuuseen

arvoisa puhemies

kiusallisia tilanteita saattaa olla itsekin hotellihuoneessa öitä viettäneenä jos sieltä löytyisi omat sormenjäljet mutta silti en pitäisi sitä pahana että minultakin siinä yhteydessä sitten kyseltäisiin

riippumatta sosiaalialan ammattilaisten esittämistä tiedoista on isän oikeuksien yleisesti koettu suomessa olevan äidin oikeuksia huomattavasti heikommassa asemassa

uotilan kertoma tositarina osoittaa karulla tavalla että meidän on muutettava lainsäädäntöä isyyttä kunnioittavampaan suuntaan koska selvästikään pelkästään sosiaalitoimea ohjeistamalla tähän ei päästä

sitten taas jos on itse ollut väärillä jäljillä niin sen selvittelee varmaan sitten kotona vaimon kanssa että missä oli sinä yönä mutta periaatteessa pidän tätä ed

tässä mielessä kyseessä on laajempikin asia kuin vain tämä lakimuutos mutta lähtökohtaisesti tärkeintä on että biologiselle isälle on annettava laillinen mahdollisuus isyytensä vahvistamiseen lapseen nähden riippumatta äidin mielipiteestä

arvoisa puhemies

itsekin näen näin että tällä hetkellä kun kasvu hitaasti lähtee toivottavasti liikkeelle niin nämä näkymät eivät ole todellakaan parhaat mahdolliset

käytännössä puhutaan lapsen oikeudesta tai lapsen edun turvaamisesta kun varsinaisesti tarkoitetaan äidin oikeusaseman vahvistamista isän kustannuksella

olemme tässä salissa muun muassa sallineet samaa sukupuolta oleville pareille adoptio oikeuden tietäen että se käytännössä tulee eniten vaikuttamaan isien asemaan heikentävästi

olenkin iloinen että monet tuon lakimuutoksen puolesta äänestäneet ovat tämän konkreettisen esimerkin myötä heränneet siihen miten heikoilla tosiasiassa isyys loppujen lopuksi suomessa tällä hetkellä on

arvoisa puhemies

tämä lakialoite lähtee lakivaliokuntaan käsittelyyn ja todella toivon ettei sen tarkoitushakuisesti anneta hautautua sinne ja tämä viestinä valiokunnan puheenjohtajalle

on paljon keskusteltu myös harmaasta taloudesta ja pidän erittäin tärkeänä että sitä koko ajan pyritään karsimaan ja valvontaa sillä alueella lisäämään mutta esittäisin myös kysymyksen niille työntekijöille jotka tekevät sitä harmaata taloutta jokuhan siellä sen työn aina tekee miksei se työntekijä vaadi työnantajalta esimerkiksi todistusta maksetuista veroista

lakialoitteen allekirjoittamaan päässeiden lisäksi meistä edustajista löytyy vielä monia jotka ovat tämän lakimuutoksen kannalla

puuttumatta nyt paremmin siihen ovatko uuden lain esittäjät ajan tasalla vai miten onko edellinen hallitus tehnyt virheitä itse koen tämän sähkömarkkinalain muutoksen tärkeänä ihan kuluttajan kannalta

tämähän antaisi äkkiä vastauksen siihen onko työnantaja hoitanut omat velvoitteensa ja näin saataisiin harmaata taloutta entistä paremmin kuriin

sellaisen monopoliomaisuuden osalta jota mielestäni sähköverkot suomessa ovat pitäisi erityisen tarkkaan tulevaisuudessa miettiä kenelle se omistus kuuluu ja kuinka paljon niillä voidaan hinnoittelua ja kuluttajien tilannetta vaikeuttaa

no tässä on molempien etu varmaan kyseessä ja siitä se johtuu

niin kuin täällä ed

seljavaara sanoi helsingissä se toimii kyllä hyvin pelastuslaitoksen toimena mutta jos sama systeemi vedetään kauttaaltaan koko suomeen niin ei meillä kyllä verorahat siihen riitä

koska tämä siirtohinta asia on sellainen asia jota ei käytännössä voi kilpailuttaa niin sehän on selvää että silloin näissä asioissa pitää oikeudenmukaisuuden toteutua

siinä mielessä pidän tätä lakialoitettakin ihan tarpeellisena ja hyvä että hallitus nyt puuttuu näihin epäoikeudenmukaisuuksiin joita tässä on havaittu

täällä salissa ei juurikaan taida olla itseni lisäksi yhtään arvonlisäverovelvollista yrittäjää ja kerron elävän esimerkin kuinka tämä prosentin nosto vaikuttaa

veropohjaa tulevaisuudessa mielestäni pitää laajentaa ja tulee harkittavaksi pörssiveron käyttöönotto käännetty arvonlisävero ja rahan liikkumisen verottaminen niin kuin täällä ed

näin pyritään estämään nuorten syrjäytyminen

liikenneväylien ja alempiasteisista tieverkoista huolehtimisen tulee olla myös tulevaisuudessa ja ensi vuonna hallituksen ohjelmissa

nythän hallitus on juuri tarjonnut esityksen missä lomapalkkoja järjestetään sille porukalle joka niitä ei ole tähän asti saanut

hallituksen linjaus että siinä ollaan lähtökuopissa jos tarve vaatii on tässä taloudellisessa tilanteessa kyllä oikea mutta valmiudet siihen pitää olla

miten te ette ole hoitaneet sitä asiaa

mikäli kauppa tästä lähtee vähänkin liikkeelle ja vilkastumaan se tarkoittaa rekkajonoja seiskatielle viimevuotiseen tapaan

paras hanke etenee täällä salissa ja se on johtanut suomessa lukuisiin kuntaliitoksiin viime vuosien aikana

elikkä asiassa tulee olla hereillä

arvoisa puhemies

tämä oli tyypillistä pääkaupunkiseutupoliitikkojen mielenilmaisua siitä miksi koko suomi halutaan pitää asuttuna

sekään ei tosin varmaan ole kaikkialle paras mahdollinen mutta niin kuin täällä on monessa yhteydessä tuota kainuun maakuntamallia kehuttu voisin sanoa että se olisi varmaan toimiva malli

miksi suuryrityksien pääkonttorit sijaitsevat helsingissä mutta varsinaiset tehtaat ovat meidän kotikylässämme ja me siellä käytännössä teemme sen tuloksen ja täällä kuitenkin yritykset ottavat sen yhteisöverotuoton

toisaalta miksi taas vuosaaren satama rakennettiin pääasiassa verovaroin

itse kuulun kuntaliitoskaupunkiin jo kolmas asuinpaikka itselläni mutta ikinä minun ei ole vielä tarvinnut kodista mihinkään muuttaa

arvoisa puhemies

tämä laki julkisista hankinnoista on todellakin saanut keskustelua aikaan ehkä enemmän vielä tämän talon ulkopuolella kuin täällä talossa

kyllä minusta oli yllättäviä puheenvuoroja

kuntaliitosten tekeminen ei ole kaikilta osin parantanut palveluja niin kuin olisi ollut tarkoituksenmukaista

kunnissa kilpailutetaan paljon ja pidän hyvänä että näitä kynnysarvoja tässä kuitenkin nyt nostetaan ja näin pienyrittäjille tulee mahdollisuus tehdä tarjouksia pienistäkin ja toki suuristakin urakoista taikka mistä vain hankinnoista

kuntaliitosten tekeminen on myös vähentänyt luottamusmiesten määrää mikä ilmeisesti on ollut osittain tarkoituskin mutta omasta mielestäni se toisaalta kaventaa silloin myös demokratiaa

siitä on syntynyt valtava valituksien ruuhka tuomioistuimiin ja näin ollen se on sitä kautta toki työllistänyt tuomioistuimia mutta se ei ilmeisesti ollut tämän lain julkisista hankinnoista tarkoitus

itse pidän tärkeänä että hallitus tässä vaiheessa ei muun muassa destian omistajuutta myy kokonaisuudessaan ja pitää osaomistuksesta kiinni

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä että valtiolla on omistajuus näissä yhtiöissä joissa sillä on myös merkittävää aluepoliittista merkitystä

mutta jotta tällaista lakia myös tarvittaisiin niin on kyllä hyvä että

kuntaliitokset pitäisi tehdä niin sanotusti ihminen edellä asenteella elikkä pitäisi turvata palvelut lähipalveluina ja sitten muun muassa erikoissairaanhoito voi olla vähän etäämpänäkin

se on siinä vaiheessa tarpeellinen kun hyvä veli järjestelmä on joskus kunnissa ollut vallalla ja siinä mielessä tällainen laki on kyllä ihan perusteltu jossakin määrin olla mutta se koskettaa toki aika isoja asioita

täällä myös ministeri tölli käytti omassa puheenvuorossaan painavan puheenvuoron lähipalvelujen turvaamisen puolesta

näin ollen haluaisinkin nostaa esille alihankkijoiden aseman tällaisessa tilanteessa kun metsäteollisuus ulkoistaa palveluitaan ja sitten sen jälkeen alihankkijoille aika lailla selvin sanoin osoitetaan miten tulevaisuudessa mennään

kilpailuttaminen sinällänsä on hyvä asia ja tarjouskilpailuja pitää olla mutta tähän kuntien pitäisi myös keskittyä jotta osattaisiin kilpailuttaa oikein

haluaisinkin kiinnittää huomiota siihen mitä lähitulevaisuudessa sitten muutamien vuosien kuluttua kun tämä veteraanisukupolvi keskuudestamme jää pois mitä sitten näille rahoille tehdään mille ryhmälle tämä vastaava raha sitten kohdennetaan ja haluaisin siitä kuulla ministerin näkemyksen

mielestäni tässä on kysymys yleisestä turvallisuudesta

yrittäjät kyllä osaavat kilpailuttamisen mutta kunnissa siinä on vielä toivomisen varaa